yhdysvalloissa markkinaehtoinen raha hoitaa tästä suuren osan

asia

miksi elintarviketeollisuus ja tuottajat eli koko ketju kauppa mukaan lukien joissakin maataloustuotteissa tai elintarvikkeissa nyt jo varautuisi mutta joissakin toisissa tuotteissa ei sitten varautuisi

arvoisa puhemies

karjula totesi on sitten asia joka koskettaa ei jotain yhtä aluetta pelkästään toki se koskee tässä tapauksessa turun aluetta erittäin vankasti vaan siellä saattaa olla tämän lisäksi sellaisia paikkakuntia yksittäisiä paikkakuntia aika kaukanakin turusta joissa monet alihankkijat sattuvat olemaan samoilla paikkakunnilla jolloin se niihin kohdistuu aika kovasti

arvoisa puhemies

anteeksi minun piti vielä kannattaa arvoisa puhemies tietysti näitä esityksiä mitä täällä on

mutta suomen tapaisessa maassa tuo markkina ei toimi tässä riittävän tehokkaasti ja tähän tarvittaisiin valtion julkista mukaantuloa mielestäni paljon enemmän

laitinen tosiasiassa hintojen nyt jo tapahtuneen nousun taustalla on joitakin muitakin ilmiöitä ja pääasiassa joitakin muita ilmiöitä kuin varautuminen tähän nyt edessä olevaan arvonlisäveron alenemaan

minä toivon että sitra jatkossa ottaa tämän asian pohdiskeluun onko tässä mielessä palikat tai voimavarat käytetty oikein ne kaikki julkiset voimavarat

toisen hakijan elikkä tvon kohdalla tilanne on se että näyttää että se aikaikkuna minkä puitteissa pitäisi rakennuslupa hakea ensi kesä ei riitä tuolle yhtiölle

saanko puhua lyhyemmän vai pitemmän kaavan kautta

minä luulin arvoisa puhemies että kun minä päivällä sanoin että me esitämme ja keskusta esittää niin se olisi esitys mutta täällä pitää olla kuulemma vähän egoistinen ja kertoa että minä esitän

tarkoitus on että ylihuomenna torstaina meillä on valtioneuvostossa esitys jossa sitten tämä toimiala nimetään äkillisten rakennemuutostoimenpiteitten kohteeksi

ja niin suurta tukea minäkään edustajat turunen ja mattila ja muut en kuuna päivänä pidä tarkoituksenmukaisena että ruvettaisiin merelle rakentamaan ainakaan toistaiseksi

kiitoksia keskustelu on päätynyt asia lähetetään talousvaliokuntaan eduskunnan seuraava täysistunto perjantaina viides yhdeksättä kaksituhattaneljätoista kello kolmetoista on työohjelmaansa

ymmärrän täysin

mauri salo toi esille tämän vientiluoton raininko tämä elämä nyt en kehyksen madaltamisen

on erittäin tärkeää että helsingin energia ainakin ja myöskin nämä muut paikalliset energialaitokset ovat sitoutuneet siihen että ne muuttavat tämän energiatuotantonsa entistä vähempipäästöisempien ratkaisujen varaan ja se on hieno asia oli kova mikä on vaihtoehto

tiedossa on että seuraava hallitus saa käsiteltäväkseen fortumin hakemuksen ja siinä tilanteessa seuraava eduskunta arvioisi sen asian antaako se luvan tvolle vaiko fortumille

samalla kuitenkin vientiluoton ehtoja parannetaan niin että vientiluotto sen viejän kannalta on nyt suurin piirtein yhtä kilpailukykyistä rahaa

siis kaasutus tai biohiili ovat ne ratkaisut joissa puu on kuitenkin se pohjaraaka aine joka jalostetaan ja josta sitten tehdään energiaa

yhtä kilpailukykyiseen hintaan se pystyy sen rahan osoittamaan viejälle kuin nämä ruotsin ja saksan vastaavat instituutiot jotka ovat lähinnä ne meidän kanssamme kilpailevat

fortumin korvausinvestoinnit loviisaan tulevat ratkaistaviksi seuraavan eduskunnan aikaan

myönnän tämän kysymyksen osalta vielä neljä lisää kysymystä edustanut pekkarinen kettunen brax ja rollia sen jälkeen siirrytään arvoisa puhemies

minusta suomi ei tarvitse useampia ydinvoimalupia kuin mitä on päätetty

arvoisa puhemies

tämä on se todennäköinen tie millä helsingissä edetään ja tätä varten hallitus esittää tätä vaihtuvahintaista puusähkön tuotantotukea joka kenties sitten häipyy pois jos päästöoikeuden hinta nousee riittävän korkealle

itse tämän asian ytimen osalta tämän asian tukeminen tämmöisenä demo ja demonstraatio ja teknologiahankkeena sitähän hallitus tässä nyt esittää keskusta tukee hallituksen esitystä

mutta jos ei jompikumpi niistä jotka luvan saivat pysty annetussa aikataulussa hankettaan suorittamaan ja jos jompikumpi niistä siirtää hankkeensa sinne mihin fortum alun perinkin aikoi oman hankkeensa ajallisesti sijoittaa niin silloin on reilua fortumia kohtaan että sen fortumin hakemuksen kanssa yhtäaikaisesti ja rinta rinnan käsitellään sen hakemus

tältäkin näkökulmalta katsellen tämä malli mitä nyt toteutetaan ihmisten verotaakan välittömän ja välillisen yhteensä keventämisessä ei aivan hullumpi ole vaan pikemminkin päinvastoin

mitä tulee sitten biodieseliin ed

varsinainen puheenvuoro edustaja kiljunen

mutta olosuhteet olivat silloin vähän toisenlaiset joten toivottavasti emme niin kuin määräänsä enempää lyö niitä jotka silloin noita päätöksiä tekivät

salolainen kysyi nämä ratkaisut mitä hallitus tässä tekee eivät ollenkaan tunnista näitä erilaisia öljyjä tuolta maailmalta tuotuna

näillä sanoilla ja ajatuksilla arvoisa puhemies vielä kertaalleen kun sattumoisin aika monen vuoden ajan tämän asian tiimoilta on tässä salissa tullut peistä taitettua haluan lausua iloni siitä että valtiovarainvaliokunta on tehnyt erinomaista työtä ja ottanut tämän asian vakavasti ja toteuttanut sitä tahtoa ja yhteistä näkemystä mikä myöskin hallituksella on ja ilokseni olen voinut jo aikaisemminkin täällä todeta myöskin merkittävässä osassa vasemmistoa

mitä tulee tähän alkuperäiseen kysymykseen arvoisa puhemies minä tuen erittäin vahvasti perussuomalaisten ryhmänjohtajan näkemystä

suomi ja ruotsi ovat tänä päivänä nämä kaksi maata maailman ylivoimaisesti tärkeimpiä kaivosteknologian tuottajia ja valmistajia

ehkä uskallan sanoa senkin vielä tästä kelamaksun poistosta että minä näen että yksin sitä jolla perusteella se poistettiin voidaan vähän kyseenalaistaa

se mitä kuntataloudessa tapahtuu johtaa siihen että monissa kunnissa joudutaan tätä tasaveroa nostamaan sitä samaa tasaveroa jota vastaan te minusta monesti perustellusti demarit viime vaalikaudella ankarasti taistelitte

minullekin henkilökohtaisesti voi sanoa oli vaikea asia se että onkos periaatteessa muuten oikein se että yritykset vapautuvat kokonaan kansaneläkejärjestelmän rahoittamisesta

aina pieni mysteeri on kuitenkin se miksi sitten vasemmalta kuitenkin löytyy sellainen segmentti jossa ei oikein ymmärretä tämän myöskin äänestäjien keskuudessa tavattoman tärkeäksi koetun asian eteenpäinviemistä

tarkoitus on tosiaan ja olen tehnyt jo asiasta päätöksen että tämä lupaviranomainen nyt sitten siirretään rovaniemelle ja sitä resursoidaan entistä enemmän ja toivotaan että päästään siihen että lupaprosessit eivät vie kovin monia vuosia vaan vuodenkin puitteissa nyt on kohtuullista että asiat voidaan hoitaa

nyt kun leikataan kuntien valtionosuuksia niin kuin monet kunnat ovat jo kertoneet se automaattisesti johtaa tähän

arvoisa puhemies

sanoin täällä ensimmäisessä puheenvuorossani että minä olen ollut kahdessa televisio ohjelmassa viimeksi edustaja backmanin kanssa jolloin sanoin että sekä menoleikkaukset että veronkorotukset linja on määrältään aika lailla kohdallaan

henkilökohtaisesti olen sitä mieltä ja pyrin siihen että erillislailla jos mahdollista jos olen eduskunnassa seuraavan eduskuntakauden aikaan teen voitavani jotta seuraava eduskunta ottaisi käyttöön ne vesivoimat mitkä jo rakennetussa vesistössä siellä ovat

ja työ hallituksen on loppupuheenvuorot hämmentävätin johdosta mister pekan isä arvoisa puhemies

näillä kommenteilla vielä kertaalleen kiitos

windfall voitoista vielä

aivan viimeiset kommentit ed

kun te sanotte että oppositionkin pitää kaikki se mitä se esittää tuleville vuosille pohjata siihen kasvuennusteeseen minkä valtiovarainministeriö on esittänyt sanon teille että olen kanssanne täysin eri mieltä

arvoisa puhemies

se vaan ei tunnu käyvän kaupaksi norjalle ja ruotsille joita me tarvitsemme tämän teknologiateollisuuden mallin läpiviemiseen sen takia nämä kolme muuta

bisnesenkeleitten osalta me emme valitettavasti ole saaneet sellaista ratkaisua aikaan jossa valtiovalta tulisi vähän aktiivisemmin vähän mittavammin mukaan tavallaan verotuksellisin keinoin edistämään sitä että ihmistä joka sijoittaa omia pääomiaan voitaisiin sitten verotuksellisesti tulla vastaan

jos lähtee ed

ne kaivetaan jonnekin

seurujärven viimeisestä puheenvuorosta ydinvoimalaitos toisen ydinvoimalaitoksen säätövoimana todellakin se ei oikein näin välttämättä toimi

kaivaa rovaniemen kaupungin kylkeen isot altaat joihinka ne vesivarat sitten tuolta varastoidaan vaiko niin että ne hyödynnetään siellä nimenomaan säätövoimaksi

meille hallituksessa uskon että ainakin keskustalle käy mikä tahansa näistä vaihtoehdoista kunhan löydämme mallin jolla puutumme siihen epäoikeudenmukaisuuteen mikä tällä hetkellä vallitsee

sillä tavalla voidaan ajatella että jos nämä eurooppalaiset markkinat eivät ole vielä kunnossa kun suomeen rakentuu lisää ydinvoimaa niin kyllä se tulevaisuuden kuva kaiketi on sitä että sitten ydinvoimalla tuotetaan

mitä enemmän ed

täällä on muun muassa ed

eiväthän ajatukseen siitä että joku tämmöinen fatalistinen oppi kertoo että vaikka mitä politiikkatoimin tehtäisiin talouskasvu on tasan tarkkaan se mitä teidän ministeriönne sanoo nyt usko aidanseipäätkään

salolainen tuulivoimaa rakennetaan sitä enemmän me tarvitsemme nimenomaan säätövoimaa ja säätövoimaksi vesi on aivan ylivoimainen säätövoimaratkaisu

asia

me olemme esittäneet oman kasvuohjelmamme ja te voitte arvioida ja arvostella sitä päästäänkö niillä välineillä sellaiseen kasvuun mistä puhutaan

ydinvoimaenergialla nostetaan kun täällä aiemmin puhuttiin vedestä sitä vettä jonnekin korkeammalle ja sitten lirutellaan sitä sieltä alas silloin kun on ne kysyntähuiput

aiheellisesti voi kysyä että no jos verotuksellisesti tullaan sitä vastaan joka sijoittaa toisen yhtiöön rahaa jos verottaja tulee sitä vastaan niin miksei verottaja tule samalla tavalla vastaan sitä joka itse valmiiksi omistaa sitä yritystä

se on toinen tarina mutta muistutan vielä että jos kasvu on puoli prosenttiyksikköä parempi kuin teidän linjallanne valtiontalouden sopeutustarpeeseen sen vaikutus on lähes puoli miljardia euroa jo pelkästään sen ainakin sillä vanhalla opilla millä silloin kun katainen oli valtiovarainministeri näitä budjetteja ja kehyksiä katseltiin

täällä myöhemmin tulee tehoreservilakiesitys käsittelyyn ja aion siinä yhteydessä palata tähän kysymykseen vielä vähän uudestaan

saanko minä uudestaan aloittaa

keskustelua ei syntynyt

kalmarin tarkoittamaa osaamispääomaa lisää samalla kertaa

edustaja heinäluoma lähti siis liikkeelle perimmäisistä syistä ja juuri näin se onkin eli pysyvä ratkaisu löytyy siitä että kansainvälinen yhteisö pystyy rauhoittamaan tilanteen syyriassa afrikan sarvessa sahelin alueella pohjois afrikassa

osaamispääoma sitoutuu yritykseen eri tavalla jos sen osaamispääoman tuoja samalla tuo paitsi sen osaamisensa myöskin omaa rahaa

tämä keskustelu rikastutti ainakin minun tietämystäni ja näkemyksellisyyttä tästä teemakokonaisuudesta luonnonvaroistamme ja niiden hyödyntämisestä niistä rajoitteista ja niistä mahdollisuuksista mitä tähän kysymykseen liittyy

tähän keskusteluun on pyydetty yli viisikymmentä puheenvuoroa vielä mutta valitettavasti tähän varattu aika on päättynyt joten keskustelu pääministerin ilmoituksesta

silloin kun ensimmäiset uutiset kilometrikorvausten leikkauksista tulivat julkisuuteen ainakin minun vaalipiirini alueella kävi niin että tämmöiset hiljaisemmat kansanedustajat eivät siinä julkisessa kritiikissä mitä tällainen idea kohtasi tahtoneet oikein pärjätä hallituspuolueitten edustajien kanssa kun sieltä tuli niin kovaa kritiikkiä tätä kohtaan

euroopan unionilla on oltava vahvempi rooli tässä ja suomen pitää toimia aktiivisesti kansainvälisessä yhteisössä ja tiedän näin tapahtuneen muun muassa nyt yk viikolla viimeksi

eduskunta siirtyy päiväjärjestyksen

kaiken lisäksi tämä oli mielestäni harvinaisen raju runttaus kaikille niille dubioinneille epäilyille joita julkisuudessa on näkynyt sen suhteen ovatko suomen luonnonvarat todellisuudessa mikään mahdollisuus ja dubioinneille aivan erityisesti siitä onko kaivostoiminnalla mitään mahdollisuuksia

nyt minä kuvittelen luulen että se parantaa myöskin näitten palveluitten saatavuutta mutta en uskalla tästä kovin suuria vakuutuksia kuitenkaan antaa

no ehkä pikkasen matkan varrella tämä esitys muuttui siitä ihan alkuperäisestä mutta eihän se pääasiallinen filosofia joka tässä kaikessa on taustalla nyt tässä mihinkään ole muuttunut